hallitus turvaa myös palveluiden järjestämisen resurssit kunnille ja antaa niille paremmat mahdollisuudet päättää omasta taloudenhoidostaan ja palveluiden tuotantotavoistaan

jatkossa työllisyyden kustannuksista lopulta vastaaville kunnille on tarpeen antaa myös työvoimahallinnon tehtäviä ja resursseja jotta tämä lähipalvelu voidaan toteuttaa lähempänä ja tehokkaammin lähellä työttömiä ja lähellä työnantajia

jatkossa työllisyyttä on myös korjattava nykyisten pakottavien ja joustamattomien työehtojen uudistamisella vahvistamalla erityisesti paikallista sopimista

työntekijöiden on päästävä tuntemaan yritysten todellinen tilanne myös isommissa yrityksissä ja osallistumaan paremmin niin yritysten vaikeampiin kuin parempiin aikoihin ja turvaamaan työpaikkojen säilyminen yhteistyössä

alempiasteisen tieverkon korjaamiseen vihdoinkin lisätään määrärahoja ja myös liikenneuudistuksella tuodaan lisää matkustajia julkiseen liikenteeseen erityisesti juniin ja lentokoneisiin jatkossa

arvoisa puhemies

näillä lisääntyvillä verotuloilla joita meidän on kipeästi saatava turvaamme tasavertaiset palvelut jatkossa niitä tarvitseville

arvoisa puhemies

näitähän me nyt käsittelemme ja olemme myöskin tänä vuonna käsitelleet kun valtiovarainministeri rinteen budjettihan meillä on ollut koko ajan käsittelyssä

ja noista työllisyysmäärärahoista kun oli aikaisemmin puhetta että ovat loppuneet kesken niin ne ovat viime hallituskauden perintöä meille ja näitähän lisättiin lisätalousarviossa toisin kuin jossakin puheenvuorossa todettiin että mitään ei olisi tehty

näissä suomi ei ole pärjännyt riittävästi aiemmin

pääministeri sipilä totesi täällä salissa äskettäin että tie ja rataverkkoon panostetaan esimerkiksi yhteensä lähes miljardin euron edestä

on linjannut että kenenkään verotus ei annettava kiitos siitä että esimerkiksi viitostielle ohjataan korjausrahaa jotta yksi pääväylistämme saadaan vihdoin asialliseen kuntoon

säästöistä huolimatta tämän lakiesityksen myötä täysipäiväisen hoidon saa jatkossa edelleenkin jokainen perhe ja lapsi joka sitä tarvitsee

hyvää on myös se että tarveharkinnan myötä perheiden tarpeita katsotaan myös perheen muiden mahdollisten ongelmien osalta nyt tarkemmin

perheet asioivat tämän palveluarvioinnin yhteydessä niiden viranomaisten kanssa jotka nytkin jo tekevät hoitosopimuksen perheen kanssa

suomessa on myös tehtävä liikenneministeriön johdolla niin juna kuin lentoliikenteeseenkin ja koko liikennealalle uudistus jolla lisätään kilpailua ja saadaan liput halvemmiksi jotta matkustajia saadaan vuoroille enemmän jolloin päästäisiin eu maiden keskiarvoa ei kireämmäksi ei keveämmäksi vaan keskiarvoon muualla

samaan aikaan lisätään myös perheiden mahdollisuuksia avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin joihin myös koko perheellä on mahdollisuus osallistua

ikävä kyllä hallitus ei keksi muuta tapaa näennäisesti tasapainottaa taloutta kun leikkaukset lapsilta eläkeläisiltä sairastavilta kaiken heikommilta arvoisa puhemies

tähän liittyy myös perheiden kotipalveluiden lisääminen joihin sipilän hallitus panostaa

nuoret vanhemmat tarvitsevat tukea enemmän nykypäivänä tässä elämäntilanteessa kun heillä ei ole sitä tukiverkostoa niin vahvasti ympärillään

on tärkeää että esimerkiksi junavuorojen vuosikausia jatkuneen lakkauttamisen sijaan vuoroille asetetaan nyt ennen kokonaisuudistusta velvoiteliikennettä tai näille lopetettaville yhteyksille etsitään korvaavat yhteydet näin esimerkiksi myös kajaaniouluvälille

nämä kaikki hoitomuodot ja palvelut liittyvät toisiinsa

he pystyvät sen arvioinnin tekemään ja kuten hallituksen esityksessä ja sivistysvaliokunnan lausunnossa lukee tämä kynnyshän tulee olemaan erittäin matala

pitää meidän kuitenkin tukea omia esityksiämme siinä että nimenomaan me toivomme että hoitopaikka ei vaihdu näillä lapsilla ensisijaisesti

perhehän voi myös toivoa jotakin muuta

sivistyspuolen ja päivähoidon puolen esimiesten osalta on tullut myös muunlaista palautetta ja tämä myös nähdään mahdollisuuksina nimenomaan siihen ennaltaehkäisyyn perheiden ja lasten ongelmien osalta

se että on tilanne jossa se tarve käydään läpi ja se tarveharkinta tehdään juuri tuo sen mahdollisuuden jos sillä perheellä on tarvetta muunkinlaiseen tukeen

ja kyllä perheet tekevät nämä päätökset kyllä pitää puhua myös perheiden valinnanvapaudesta

suomen työpaikoille elintärkeän biotalouden kehittämiseen suunnattu rahoitus ohjautuu pitkälti tekesin ja suomen akatemian kautta joista se on aiemmin päätynyt lähinnä suurten perinteisten yritysten käyttöön

aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut myös esille se että tämä normien purku ja yritystoiminnan ja investointien normien purku koskee ja sen pitää koskea niin kantasuomalaisia kuin myös maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistää itsensä

onko ministeriössä miten valmistelu edennyt sen suhteen että esimerkiksi ansiosidonnaista voisi käyttää starttirahanomaisesti jatkossa myös itsensä työllistämiseen eikä vain pelkästään valmiin työpaikan etsimiseen

arvoisa puhemies

vaikka tässä käsitellään vain tätä varhaiskasvatuksen osuutta perheiden palveluita tullaan parantamaan myös muilta osin

kun vanhempi on väsynyt niin kuin itse olen ollut kahden vauvan kanssa kotona eli jos väsyttää niin silloin ensisijainen apu siihen tilanteeseen on se kotipalvelu joka saadaan kotiin

se varhaiskasvatuspalvelu on toinen vaihtoehto

kun ollaan vauvan kanssa kotona sitähän sinne kaivataan nimenomaan sen vauvan kanssa kun väsyttää

kun näistä tunnejäljistä puhutaan tunteellistetaan tätä keskustelua niin minä uskon että semmoisiakin perheitä tulee tämän päätöksen jälkeen jotka kokevat että olipa hyvä että tuli puhetta näistä perheen muista ongelmista ja saimme apua tässä tarveharkintakeskustelun yhteydessä

arvoisa puhemies

perheet itsekään eivät käytä tätä täyttä hoito oikeutta vaikka heillä olisi oikeus siihen kun he kokevat että lapsi esimerkiksi on liian paljon siellä hoidossa vaikka omaan ikäänsä nähden perheet myös itse katsovat sitä tilannetta

minä toivoisin että tämä nähtäisiin mahdollisuutena kun meidän varhaiskasvatuspuolen ammattilaisille lisätään nimenomaan tätä osaamista koulutuksen kautta ja tämä sosiaalipuoli otetaan tähän vahvemmin mukaan

en tiedä onko joissakin kunnissa erilainen priorisointi mutta ainakin meidän kunnassa se ensisijainen on se kotipalvelu ja sille on paljon enemmän kysyntää kuin siihen on sitä tarjontaa resurssipulan vuoksi tällä hetkellä

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

tämä on myös säästölaki siinä mielessä että tällä lisätään kuntien mahdollisuuksia näitä palveluja järjestää

tässä lisätään ainoastaan tätä maksujen enimmäismäärää tätä kattoa

tällä ei tuplata maksuja kuten on haluttu antaa ymmärtää

tällä yritetään sitä mahdollisuutta lisätä

hallituksen esityksessä nimenomaan tiukennetaan kuntien velvollisuutta jättää maksu perimättä tai antaa näitä maksuhelpotuksia vähävaraisille

arvoisa puhemies

on ikävää että joudutaan tekemään tähän maksukattoon tällainen korotus

mutta edelleenkin korjaisin edellistä puhujaa myös siinä että ei pidä puhua maksujen tuplaamisesta koska siitä ei ole kysymys kuntapäättäjät tekevät sen päätöksen

mutta myös vanhemmilta on tullut pyyntöjä siitä kun heidän kunnassaan ei tällä hetkellä järjestetä näitä palveluita sen takia kun siihen ei ole resursseja

pitää muistaa että sekä tässä asiassa että myös linjana tulevissa päivähoitomaksuissa on se että on nollamaksuluokka ja nimenomaan parempituloiset osallistuvat näitten kustannusten järjestämiseen

arvoisa puhemies

niin kuin myös sivistysvaliokunta on lausunut tässä esityksessähän nimenomaan korostetaan sitä että tiukennetaan tätä velvollisuutta jättää maksu perimättä perheeltä kokonaan tai myös alentaa sitä jos perheen tilanne sitä vaatii että nimenomaan mahdollistetaan se lasten osallistuminen siihen aamupäivä tai iltapäivähoitoon jos sitä kunta järjestää ja voi järjestää

tätä mahdollisuutta me tässä nimenomaan parannamme

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

tässä taas keskustelun ohessa tuntuu siltä että keskustellaan sen tyyppisestä lakiesityksestä että vuorotteluvapaajärjestelmä oltaisiin poistamassa

sehän miksi tästä puhutaan sanana ehkä nimenomaan tämmöisenä tietynlaisena etuutena jopa luksuksena johtuu nimenomaan siitä että tämä on nyt työssä käyvien oma etuus ja tämä on myös säästölaki jonka kautta osallistetaan nyt näihin taloustalkoisiin tässä suomen vaikeassa taloustilanteessa nimenomaan ne työssä käyvät ei lapsiperheitä ei eläkeläisiä vaan nimenomaan ne työssä käyvät nyt

ihmettelen tätä keskustelua opposition osalta että kun me olemme joutuneet näitä jäädytyksiä tekemään myös valtion toiseksi suurimmalle talouden sektorille eli koulutukseen niin me pyrkisimme nyt estämään sen mitä korkeakoulut hyvin laajasti lähes yksimielisesti ja myös rehtorit ovat itse toivoneet

itse ammattikorkeassa työskennelleenä kun tunnen tuota koulutuspuolta niin jos sieltä sen työn sisällön tai sen työmuotojen kehittymisen vuoksi joutuu jäämään vuorotteluvapaalle niin se ei kyllä ole se oikea ratkaisu vaan muut keinot pitää silloin ottaa käyttöön

me olemme viimeisimpiä maita joilla ei ole maksuja näiden opiskelijoitten suhteen ja niin kuin me tiedämme tämähän on ulkomailla hyvinkin merkittävä tekijä se että myös hinta kertoo tietynlaisesta laadusta

ja nimenomaan kun me myymme näitä tutkintoja joita nimenomaan toivotaan ulkomailla ja myös tilauskoulutuksen mahdollisuuksia halutaan lisätä niin nyt meidän on satsattava siihen laatuun

myös korkeakouluissa kansainvälisiltä opiskelijoilta kun siellä olen myös työskennellyt tulee sitä palautetta että tällä hetkellä se ei ole sillä tasolla millä sen pitäisi olla on se ilmaista tai ei

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tosiaan aiemmin jäänyt vähälle osalle se mitä muuta tähän esitykseen sisältyy nimenomaan tämä apuraha ja stipendijärjestelmä se että turvataan vähävaraisten opiskelijoiden mahdollisuus koulutukseen jatkossakin

esityksessä on hyvää nimenomaan se että suomeen jäämiseen kannustetaan mallilla jossa opiskelija saa lukukausimaksunsa takaisin esimerkiksi verotuksessa

se mikä on myös erittäin tärkeää on se että kaikki puolueet täällä todistavat nimenomaan tästä suomalaisille tarjotusta korkeakoulutuksesta että se on jatkossakin maksutonta

se että tämä pyritään hakemaan hallituksen heta valiokunta edellyttää että hallitus hakee sitten korvaavaa summaa tähän että pystyttäisiin tilannetta tasoittamaan on nimenomaan parempi esitys kuin se että porrastetaan nämä pelkät säästöt

sitä ajatellen mikä on yliopistojen tilanne kuitenkin tällä hetkellä tämän jäädytyksen lisäksi tämä on ikävä lisätoimenpide mutta pitää muistaa se mikä on rahoitusasema tällä hetkellä mikä on maksukyky ja se vakavaraisuustilanne yliopistoilla kuitenkin

näistähän ei ole paljon julkisuudessa keskusteltu

ammattikorkeakoulupuolella aikaisemmin näitten isojen leikkausten takia on käyty hyvinkin monet yt neuvottelut ja kun itse olen kajaanin ammattikorkeakoulussa ollut töissä niin se jatkuva säästöjen etsiminen aikaisemmin on ollut ikävä kyllä jo arkipäivää

arvoisa puhemies

tässä lapsilisäkeskustelussa on hyvä muistaa se että lapsilisä ei olisi noussut joka tapauksessa ainakaan tulevana vuonna ja luultavasti ei myöskään tulevina vuosina koska kansaneläkeindeksi on miinusmerkkinen

se että lapsilisää leikattiin rajusti viime kaudella tuskin on unohtunut mutta nyt lapsilisä pysyy edes samalla tasolla seuraavana vuonna

ei pitäisi puhua pelkästään leikkausten tuomista vaikutuksista vaan nimenomaan myös niistä hyvistä asioista mitä hallitus tekee lapsiperheisiin liittyen erityisesti pieni ja keskituloisten osalta joitten verotusta tullaan keventämään

edustaja kiuru voisi vielä kerrata miten viime kaudella perusteltiin tätä merkittävää lapsilisäleikkausta

arvoisa puhemies

kyllä linja on se että nimenomaan helpotetaan niitten pienituloisten perheitten mahdollisuutta niihin palveluihin tämähän on ihan fakta ja pieni ja keskituloisten verotustahan tullaan myös keventämään

en voi sille mitään jos edellinen hallitus ei kyennyt tällaista mallia luomaan mutta toivon että oppositioltakin tulee sille tukea että voimme esimerkiksi nollamaksuluokan luoda ja sitten isotuloiset osallistuvat osaltaan näitten maksujen hoitamiseen jatkossa enemmän

ilo kuulla että olemme opposition kanssa samoilla linjoilla siitä että nollamaksuluokka on tärkeä jatkossakin ja että isotuloiset osallistuvat enemmän näihin talkoisiin niin että pienituloiset perheet saavat palvelunsa jatkossakin

on hienoa että sosialidemokraateilta löytyy nyt erityispanostuksia myös yrittäjyyteen tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja siihen työllistämiseen myös itsensä työllistämiseen ei vain muitten ja mielelläni kuulisin myös noita konkreettisia toimenpiteitä kuinka työllistäminen olisi kannattavampaa

kysehän on nimenomaan siitä että tällä hetkellä yrittäjälle on liian riskipitoista palkkaaminen erityisesti pienyrittäjälle tämä on ihan yleisesti tiedossa oleva fakta

olisin mielelläni kuullut kun ollaan huolissaan ja aiheesta siitä että nämä niin sanotut pakkolait sitten koskisivat naisvaltaisia aloja erityisesti se on ihan totta että teittehän kaikkenne että tämä yhteiskuntasopimus syntyy jotta miesvaltaiset alat osallistuvat ennen kaikkea ja kaikki alat tähän meidän suomen nostamiseen tästä vakavasta tilanteesta

arvoisa puhemies

kun heidän naispuolinen työntekijänsä yleensä näitä vauvoja saa ja joutuu jäämään töistä pois niin saa tämän kertakorvauksen joka on todella kiitetty vaihtoehto